arvoisa herra puhemies

tähän kampanjakattoon suhtaudutaan hyvin kiihkeästi ja mielestäni vähän turhan mustavalkoisesti

olisin kysynyt ministeri ihalaiselta hallituksen kantaa siihen ajatteluun että yhteiskunnassa ei pitäisi lainkaan maksaa nuorille tukea kotiin vaan aina pitäisi tarjota mutta myös edellyttää työtä opintoja kuntouttavaa työtoimintaa tai jotain vastaavaa

olisihan se etnistä syrjintää

luulen että nopeutta voisi lisätä myös sitä kautta että katsottaisiin voitaisiinko näitä valitusoikeuksia tältä osin joltakin kohdin rajoittaa

mutta halusin vain kiinnittää huomiota siihen kun sanotaan että näiden leikkausten ja veronkorotusten sijaan olisi pitänyt elvyttää eli laittaa lisää rahaa kulutukseen

kun tämä asia hallituksen esitys on menossa perustuslakivaliokuntaan niin haluan että perustuslakivaliokunta todellakin miettii mitä se tässä yhteydessä lausuu

tässä kuten on käynyt ilmi on kyseessä kokonaisharkinta jossa rikoksen lisäksi otetaan tietysti huomioon siteet suomeen ja nämä perhenäkökohdat mutta toisaalta pitää kyllä sanoa että tällaisen henkilön joka haluaa suomessa perheensä kanssa jatkossakin asua ehkä olisi hyvä miettiä perhesiteitään ennen kuin hän näihin rikoksiin ryhtyy

lapsilisät sidotaan indeksiin

totta kai voi sanoa näin että kun ei ole kampanjakattoa se antaa etusijan vaalitilanteessa henkilöille joilla on joko omasta takaa satsata omaan kampanjaansa tuntuvasti tai joilla on sellainen tuki laaja tuki niiden piirissä jotka ovat valmiita halukkaita kyvykkäät hänen kampanjaansa rahoittamaan ja niistä lahjoituksista sitten yhdessä voi tulla hyvin tuntuva vaalibudjetti

toinen asia mihin lakivaliokunta kiinnittää huomiota mihin kiinnitän huomiota on tämä euroopan unionin maiden ulkopuolisten maiden vankien siirtäminen omiin maihinsa

mitä syyriaan tulee niin idea oli siis se että puolueenne perinteiden mukaisesti edustaja arhinmäki julkisuudessa syytti israelia kansanmurhasta tilanteessa jossa syyrian hallitus parhaillaan surmaa omia kansalaisiaan lähi idässä

kun kreikka ei markkinoilta saa rahaa kun imf ei lainaa niin meidänkö muiden euroopan maiden veronmaksajien vastuulla olisi ollut elvyttää

arvoisa herra puhemies

kuten valiokunnan puheenjohtaja tölli äsken kertoi niin valiokunnan käsittelyssä on tällä hetkellä kolme ulkomaalaispolitiikkaan ja maahanmuuttoon liittyvää hallituksen esitystä

itse olen nimittäin tällä kannalla siis sillä kannalla että me emme lainkaan maksaisi nuorille tukea kotiin vaan aina emme pelkästään tarjoaisi vaan myös edellyttäisimme osallistumista

osa ole merkinnyt seuraavaksi vastauspuheenvuorot edustajille se saisi taberman kusiner i saksa niin sanottua sosiaalitupoa

toinen kysymys mihin kiinnitän huomiota on vietnam

niin surullista kuin se onkin niin minun mielestäni ainoa tie näille kriisimaille on se että ne itse tekevät enemmän oman tilanteensa kohentamiseksi oman kilpailukykynsä kohentamiseksi oman verotuksensa kattavuuden vahvistamiseksi ja muutoinkin julkisen taloutensa korjaamiseksi

meillähän on tunnettu tapaus jossa paatunut rikoksentekijä vietnamilainen rikoksentekijä syyllistyi suomessa moniin rikoksiin huumausainerikoksiin ja aserikoksiin ja muihin ja hänethän päätettiin karkottaa suomesta

ei kai tämä mihinkään muuhun porukkaan käytännössä kohdistu

tässä asiassa on kyse eu maiden kansalaisten ja itse asiassa heidän perheenjäsentensä jotka eivät ole eu kansalaisia vapaasta liikkuvuudesta eu alueella

onko tämä lakiesityskin vastoin suomen perustuslakia

osallistumista työntekoon osallistumista opintoihin osallistumista työpajatoimintaan kuntouttavaan työtoimintaan tai johonkin vastaavaan

edustaja tolppanen kritisoi sitä että viroa kutsuttiin alkoholiveroasioissa veroparatiisiksi

nyt kun te vastustatte tämmöistä suurta ta loudellisesti merkittävää kampanjaa ja sanotte että se on rahan valtaa ja haluatte kampanjakaton tämän epätasa arvoisuuden ehdokkaiden väliltä poistamaan niin pitää rehellisyyden nimissä tuoda esiin monenlaiset muut epätasa arvoisuudet ehdokkaiden välillä ja näitä epätasa arvoisuuksia ei voida eikä tule edes yrittää poistaa

mutta vietnampa ilmoitti että se ei ota tätä henkilöä vastaan jonka jälkeen hän jäi suomeen sillä seurauksella että seuraavaksi hän ammuskeli tuolla helsinkiläisessä yökerhossa keskellä ihmisjoukkoa sillä seurauksella että muistaakseni kaksi ihmistä siinä loukkaantui

tiedän että tätä ajattelua vastustetaan sanotaan että se on talkootyötä tai pakkotyötä tai jotain muuta mutta itse uskon että sekä näiden nuorten että myös yhteiskunnan etu on se että nuoret eivät lainkaan tottuisi siihen että saavat rahaa kotiin tekemättä mitään vaan että aina heille tarjotaan mutta heiltä myös edellytetään omaa aktiivisuutta

ottamatta nyt siihen erityisemmin kantaa niin siitä kai voidaan olla yhtä mieltä että henkilö joka matkustelee jatkuvasti viroon tuodakseen sieltä edullisempaa alkoholia vähintään syyllistyy aggressiiviseen verosuunnitteluun

herra puhemies

viidentenä ja viimeisenä argumenttina on esitetty että kerjääminen pitää suomessa sallia sen vuoksi että kun me näemme nämä kerjäläiset silmiemme edessä me muistamme ja tiedostamme miten kurja on heidän asemansa lähtömaissa romaniassa ja bulgariassa ja me olemme valmiimpia ja halukkaampia tukemaan ja painostamaan näitä maita puuttumaan näiden ihmisten asemaan heidän lähtömaassaan

arvoisa herra puhemies

nyt on kysyttävä ovatko euroopan unionin ja vietnamin neuvottelut siitä että vietnam ottaisi unionin alueelta karkotettavat omat kansalaisensa vastaan vireillä ja ovatko ne neuvottelut edenneet

hän ehdoin tahdoin lähtee toiseen maahan saadakseen sitä kautta itselleen verohyötyjä

puutun tässä yhteydessä kahteen asiaan

ensinnäkin tämän hallituksen esityksen suhteeseen kansalaisten perusoikeuksiin ja toisaalta kysymykseen poliisin oikeudesta saada sormenjälkitietoja passirekisteristä

tarkoitan sitä että me voimme säätää kampanjakaton jos olemme sitä mieltä että kyky kerätä vaalitukia ei saa olla merkittävä tekijä mutta me emme pysty säätämään sellaisia säädöksiä eikä pidä yrittääkään joilla esimerkiksi estäisimme ehdokkaita jotka ovat entuudestaan julkisuudessa hyvin tunnettuja vaikkapa urheilijoina misseinä tai muina joista olemme saaneet aivan erinomaisia kansanedustajia että voisimme estää heidän siitä saamaansa erityistä hyötyä

tämän verran voinee edustaja tolppanenkin myöntää

herra puhemies

eikä tämä aggressiivinen verosuunnittelu tässäkään yhteydessä ole positiivinen asia ei mielestäni tämän yksilön kannalta eikä ainakaan meidän veronmaksajien kannalta

toiseksi on kysyttävä että jos nämä neuvottelut eivät ole vireillä tai eivät ainakaan näytä edistyvän niin ovatko suomen ponnistukset saada aikaan vietnamin kanssa käytännössä jonkinlainen kahdenkeskinen järjestely edenneet

edustaja tolppanen oli huolissaan tämän lain epäyhdenvertaisuudesta

hän mainitsi eteläsuomalaiset joilla on lyhyempi matka viroon ja sitten hän mainitsi vanhukset jotka eivät jaksa kantaa viinaa niin paljon kuin ehkä nuoremmat ja parempikuntoiset

pitää sanoa että tämän päivän yhteiskunnassa jonkun henkilön saama julkisuushyöty jostakin osallistumisesta tanssikilpailuun tai olemisesta huippu urheilija tai huippumissi tai muuta voi olla moninkertainen verrattuna siihen hyötyyn mitä millään rahalla kampanjassa voi saada

nämä eu maista tulevat turvapaikkahakemukset lähinnä viime vuonna bulgariasta ja tänä vuonna näköjään romaniasta ovat erinomainen esimerkki niin sanotusta etuusperäisestä maahanmuutosta eli haetaan suomesta turvapaikkaa sen vuoksi että meidän etumme ovat paremmalla tasolla ja voi sanoa ylivoimaisella tasolla kaikkiin muihin unionin jäsenmaihin verrattuna

kyse on siis suomen ja toisen maan välisestä kahdenvälisestä sopimuksesta asianomaisen maan kansalaisen vastaanottamisesta takaisin omaan kotimaahansa kun hän suomesta joutuu karkotetuksi

itse tässä edustaja sasille ehdottelin että eikö rajaksi voisi tulla se että saa tuoda vain sen mitä itse ihan fyysisesti pystyy kantamaan

minä luulen että tässä suhteessa herätys on jo tapahtunut ja me voimme niillä syillä jotka edellä mainitsin kieltää kerjäämisen suomessa

tämän vuoksi ajattelin että tämä liittyisi tähän asiaan mutta yritän viedä puheenvuoroni päätökseen hyvin pian eli totean vain että toivon että vietnamin kanssa edetään joko unionin tasolla tai suomen kanssa kahdenkeskisesti koska onhan se nyt suorastaan röyhkeätä että maa joka on saanut suomelta satoja miljoonia kehitysapua ja saa vieläkin suomelta kehitysapua eli vietnam kehtaa olla ottamatta vastaan vietnamin omia kansalaisia jotka suomi sinne karkottaisi sen takia että ovat suomessa syyllistyneet rikoksiin

minusta se olisi aika järkevä semmoinen henkilökohtaiseen käyttöön mittari mutta edustaja sasin mukaan eu lainsäädäntö ei tällaista säännöstä mahdollistaisi

arvoisa herra puhemies

meidän pitää näihin vetovoimatekijöihin puuttua jotta tästä perusteettomasta turvapaikkahakemisesta pääsemme eroon ja näin saamme lisävoimavaroja aiheellisten tapausten käsittelyyn

lopuksi totean että jos media tätä asiaa mitenkään selostaa niin toivon että se antaa tilaa myös meidän kerjäämisen kieltämisen kannattajien argumenteillemme

mutta herra puhemies haluan tässäkin yhteydessä kiinnittää huomiota asiaan johon olen täällä aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota eli perustuslakivaliokunnan liian tiukkaan tulkintalinjaan yksityisyydensuojasta

kun sdpltä kysyttiin mitä mieltä sdp on tästä saavutetusta neuvottelutuloksesta niin sdpn puheenjohtaja rinne vastasi

mitä tulee tähän epäyhdenvertaisuuteen niin sen suuntauksen mukaisesti mikä meillä nyt näissä perusoikeustulkinnoissa on näköjään valtaamassa alaa odotin vain sitä että edustaja tolppanen olisi pitänyt tätä lakia suorastaan perustuslain suojaaman yhdenvertaisuuden vastaisena

on ollut ihmeellistä huomata että mediassa hölmöimmätkin kieltämistä vastustavat argumentit saavat huomattavaa palstatilaa mutta näitä argumentteja joilla me kerjäämisen kieltämisen kannattajat argumentoimme ei millään meinaa saada mediassa läpi

esimerkiksi viime vuonna muistaakseni säädimme lain jossa siviilipuolen terveysviranomaisille tuli oikeus antaa oma aloitteisesti puolustusvoimien terveysviranomaisille sellaista tietoa joka on tarpeen jotta osataan ottaa huomioon asianomaisen varusmiehen mahdolliset terveystiedot kun hänen palvelustaan mietitään tyyliin että ei anneta aseita sellaisille varusmiehille joilla voi olla sellaisia mielenterveysongelmia jotka tekisivät tämän varusmiehen ja aseen yhdessä vaaralliseksi yhdistelmäksi

sdp ei ottanut kantaa esimerkiksi sen puolesta

sitten tämä edustaja heinäluoman puheenvuoro

arvoisa puhemies

pitää sanoa että kylläpä olivat murskaavia lukuja ministeri urpilaisen luvut näistä pienten keskisuurten ja suurten yritysten määristä

hallitus kokoontuu seuraavan kerran parin tunnin päästä ja arvioi tätä saavutettua neuvottelutulosta

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ne olivat murskaavia ennen kaikkea keskustan kannalta sen retoriikan ja propagandan valossa että he ovat täällä siitä saakka kun uudistuksesta hallituksessa päätettiin kertoneet että tämä lähinnä suosii vain suuria yrityksiä

siitä pitää olla kyllä edustaja uotilan kanssa samaa mieltä että edustaja sasin puheenvuoro oli analyyttisempi kuin allekirjoittaneen puheenvuoro

tässä keskustelussa on tuotu esiin tähän liittyviä ongelmallisia näkökohtia

minä en sitä kannata mutta väitän että jos tutkittaisiin kuinka monta prosenttia esimerkiksi helsingin sanomien ja yleisradion toimittajista kannattaa kerjäämisen kieltämistä suomessa niin se prosenttiluku olisi kyllä äärimmäisen pieni

kuten sanoin poliittisessa keskustelussa voidaan sanoa että on väärin on oikein loukkaa syrjii on epäyhdenvertaista on yhdenvertaista mutta silloin kun perustuslakia ruvetaan tulkitsemaan niin tiukasti puhemies kello ei näy minulla mitä

mitä ensin tulee siihen että media todellakin tänä päivänä hokee sellaista hokemaa että tämä hallitus on erityisen päätöksentekokyvytön ja erityisen aikaansaamaton

tämä saattaa olla edessä mutta on kansalaisten täydellistä harhaan johtamista ettenkö sanoisi huijaamista antaa ymmärtää että velkasaneeraus olisi ongelmaton ratkaisu

pankkiunionin avulla pyritään eroon siitä täysin sietämättömästä tilanteesta että pankkitoiminnassa voitot ovat yksityisiä mutta viime kädessä tappiot kaadetaan veronmaksajien niskaan

tämä on tämänhetkinen tilanne

herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä esitettiin että tällainen vaitiolovelvollinen terveysviranomainen voisi antaa puolustusvoimien vaitiolovelvolliselle terveysviranomaiselle sellaisia tietoja jotka ovat tarpeellisia tämän varusmiehen palvelun järjestämisen kannalta

no tämäkin nyt esillä oleva asia on tietysti sen verran monimutkainen ja ehkä ei ole niin kiinnostava kuin translait ja kaikki muut joista media jaksaa olla huolissaan kun niitä ei ole tänne tuotu että ehkä toimittajat eivät ole jaksaneet näin tylsään asiaan paneutua

miksi se on oikein että lapsi maksaa perinnöstä pienempää veroprosenttia mutta hänen serkkunsa periessään sen saman omaisuuden maksaakin isompaa veroprosenttia ja niin edelleen

tähän pyritään sillä että niin sanotusta bail out säännöstä siirrytään niin sanottuun bail in sääntöön eli pyritään siis siihen että omistajat pankkien omistajat pankkien velkojat ja pankkien suurtallettajat ovat vastuussa pankin tappioista

no sitten kun te seuraavana vuonna annatte sen toisen puolen niin perutaanko nämä muut uudistukset mitä henkilöyrityksille ja maatalouteen ja tulonsiirtoihin ja palveluihin on sitten käytetty

eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi yksimielisesti että hallituksen esitys on perustuslain vastainen se loukkaa yksityisyydensuojaa ja näitä tietoja saa antaa vain ja ainoastaan jos ne ovat välttämättömiä tämän varusmiehen palveluksen järjestämisen kannalta

mutta se mitä edellä kerroin tästä hallituksesta pitää paikkansa jos verrataan vaikka edelliseen hallitukseen siihen missä pääministerinä oli vanhanen ja sitten kiviniemi

siis minun pointtini on se että koko verotus ja monet muut politiikan lohkot sosiaalipolitiikka monet muut ovat täynnä rajankäyntiä ja jos näitä yhdenvertaisuussäädöksiä tätä vauhtia lähdetään laajentamaan niin ihan oikeasti suunnilleen jokainen sosiaalipolitiikkaa veropolitiikkaa aluepolitiikkaa elinkeinopolitiikkaa koskeva laki joudutaan kierrättämään perustuslakivaliokunnan kautta

ei edennyt eläkeuudistus ei edennyt sote uudistus ei syntynyt säästöjä velkaannuttiin ei tullut suojaosuutta työttömille ei purettu byrokratiaa ja niin edelleen

mitä sitten edustaja soini tulee markkinatalouteen niin terveessä markkinataloudessa todellakin voiton mahdollisuus ja tappion riski kulkevat käsi kädessä

no nyt en osaa sanoa mikä ero näillä kahdella ilmaisulla on käytännössä mutta se on selvää että tuntuu kyllä minun mielestäni aikamoiselta liioittelulta että vaitiolovelvollinen siviilipuolen terveysviranomainen ei saisi antaa meidän perustuslakimme mukaan vaitiolovelvolliselle armeijan terveysviranomaiselle sellaisia tietoja jotka ovat tarpeellisia tämän varusmiehen palveluksen järjestämisen kannalta

jos tämä pankkiunioni tässä onnistuu tai sanotaan että jos se edes pääosin valtaosin tässä onnistuu niin koen että pankkiunioni ainakin tältä osin on hyvin merkittävä harppaus eteenpäin

edustaja ruohonen lerner viimeisessä puheenvuorossaan perusteli kampanjakattoa euromääräistä kattoa sillä että nykytilanteessa ehdokkaat eivät ole keskenään tasavertaisessa asemassa

tässä euroopan velkakriisissä ei ole tietoakaan terveestä markkinataloudesta vaan huikeasta moral hazard eli moraalikatoilmiöstä ja tämä on johtanut juuri näihin epäoikeudenmukaisuuksiin joidenka kohdalla mekin nyt olemme istumassa

arvoisa herra puhemies

me tiedämme että oikeuslaitos kipuilee sille asetettujen säästötarpeiden kanssa

oudoksun tätä keskustelua mitä ihan viime päivinä julkisuudessa ja nyt täälläkin on käyty tämän vakuusjärjestelyn tarkasta sisällöstä

esimerkiksi korkeimman oikeuden presidentti koskelo on kiinnittänyt tähän asiaan monesti huomiota ja edellyttänyt tai sanotaan toivonut että myös prosesseja kehitettäisiin siten että oikeuslaitoksella olisi mahdollisuudet sopeuttaa toimintaansa näihin säästöihin muutoinkin kuin henkilökuntaa vähentämällä joka sitten taas voi johtaa vain siihen että jutut entisestään pitkittyvät

meillä on tälläkin hetkellä eduskunnassa oikeusministeriöstä semmoinen muutaman sentin paksuinen esitys jossa nimenomaan näitä valitusprosesseja hallintoprosesseissa sujuvoitetaan ja valituslupamenettelyjä laajennetaan

kampanjakattoa voidaan perustella tai sitä voidaan vastustaa mutta on täyttä haihattelua kuvitella että ehdokkaat voisivat lähtökohdiltaan olla keskenään kaikilta osin tasavertaisessa asemassa

tuo mielestäni on esimerkki perustuslakivaliokunnan liian tiukasta tulkintalinjasta joka tietysti perustuu perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden näkemyksiin

edelleen on asetettu ministeri tarasti selvittämään miten voidaan ympäristöhallintolupia ympäristöhallinnonalan lupia jatkossa sujuvoittaa ja turhaa byrokratiaa karsia

totta kai kampanjakatolla voidaan se varmistaa että kukaan ehdokkaista ei voi käyttää huikean paljon enemmän varoja kampanjaansa kuin joku toinen ehdokas mutta on lukuisia muita tekijöitä edustaja ruohonen lerner jotka asettavat ehdokkaat keskenään erilaiseen asemaan ja joita ei voida tai ei pidä ryhtyä lainsäädännöllä sääntelemään

toivon että tässä asiassa perustuslakivaliokunta tarkkaan perehtyy tähän asiaan ja ei jatka nykyistä liian tiukkaa tulkintalinjaansa vaan päinvastoin mieluummin pyrkii asiallisesti ja hyvin sen linjansa perustellen mieluumminkin väljentämään nykyistä ylitiukkaa tulkintalinjaansa ei ole mitään syytä antaa vääntää tuota

koska me teemme nämä tukipaketteihin osallistumiset nimenomaan oman etumme vuoksi koska arvelemme että tällainen merkittävän euromaan kaatuminen merkitsisi meille suuria taloudellisia vaikutuksia vahingollisia vaikutuksia niin on aivan oikein että olemme näissä pakettitilanteissa mahdollisimman tiukkoina

edelleen on pääministeri stubbin pyynnöstä ministeri grahn laasonen perustanut työryhmän johtamansa työryhmän jossa kaikkien puolueiden edustajat ovat yhdessä valmistelemassa normien purkua

sivumennen sanoen näistä korkeimman oikeuden presidentti koskelon eräistä viesteistä kansanedustajille ylen uutiset pystyy kyllä tekemään oikein kummallisen epäuutisen

keskustalle pitää sanoa että tämä teidän aloitteenne tässä normipurkuasiassa eli tämä keski oluen siirtäminen pois kaupoista ei tainnut mennä ihan nappiin

tarkoitan esimerkiksi ilmaisen julkisuuden määrää joka usein on paljon paljon arvokkaampaa kuin maksetut ilmoitukset

tämä vakuuksien vaatiminen on yksi osa sitä ja kyproksen ratkaisu osoittaa miten vastuuta voidaan ja pitää näissä yhteyksissä pyrkiä jakamaan

mutta palatakseni näihin prosesseihin ja nyt kun puhutaan todistelusta niin onko oikeusministeriössä harkittu tai oikeusministeri harkinnut että tämä todistelu uudelleen tehtynä siellä hovioikeudessa voitaisiin jättää vähemmälle

ei ole mitään syytä vähentää ihmisten turvallisuutta ja antaa roistoille ja rikollisille lisää etumatkaa tulkitsemalla ihmisten tietosuojaa aiheettoman laajasti ja tiukasti ja vähentämällä poliisin mahdollisuuksia erilaisiin rekisteritietoihin

mitä lopuksi herra puhemies tulee tähän jätevesiasetukseen niin pitää sanoa että ministeri grahn laasosella on lyhyt ministeriposti eikä hän millään voi sinä aikana ehtiä kaikkia keskustan mokia korjata

meillä on vuosien ja vuosikymmenten varrella ollut talossa edustajia jotka ovat tehneet hienon urheilu uran tai esiintyneet viihdetaiteilijoina tai toimittajina tai muulla tavoin julkisuuden henkilöinä eikä ole mitään keinoa millä se etu jonka nämä henkilöt ovat saaneet tästä ilmaisesta julkisuudesta televisiossa radiossa lehdissä voitaisiin tasoittaa muiden ehdokkaiden hyväksi

ministeri orpoa on tässä edustaja lindtmanin puolelta ja muidenkin puolelta kiitetty ja minä haluan näihin kiitoksiin yhtyä kahdestakin asiasta

arhinmäelle haluan sanoa että ministeri pekkarinen varmasti vastaa vielä yksityiskohtaisemmin teidän kysymykseenne kun te ensin kerrotte millä ne miljardit jotka ydinvoimaan on yksityinen sektori valmis sijoittamaan sieltä saadaan meidän käyttöömme niin että voisimme sitten päättää että ne sijoitetaan sen sijaan johonkin muuhun

ne jotka ovat halunneet ymmärtää pointtini ovat ymmärtäneet

tarkoitan sitä että jos me kuulemme todistajia siellä alioikeudessa he ovat nähneet rikoksen he ovat silminnäkijöitä niin eivät he sitten kyllä vuosi kaksi sen jälkeen sitten kun se asia on hovissa ainakaan paremmin muista sitä asiaa ja oikeammin muista sitä asiaa ja siinä välissä ovat vielä voineet konnat käydä kovistelemassa näitä todistajia valitettavasti

herra puhemies

toinen asia mihin tässä yhteydessä kiinnitän huomiota on se että tästä hallituksen esityksestä jolla siis laajennetaan poliisin oikeuksia saada tietoja eräistä rekistereistä puuttuu poliisin oikeus saada sormenjälkitietoja passirekisteristä

ensinnäkin oli erittäin hyvä että ministeri orpo otti selkeyttävän kannan näiden äärioikeistolaisten partiointiin katupartiointiin

näin oli mahdollista toimia sosialismissa mutta minä olen ymmärtänyt että te ette halua paluuta siihen neuvostomalliseen sosialismiin jotenka teillä ei varmasti ole tähän ratkaisua

mitä siinä pelätään

onko vastaus vanhoissa sanonnoissa jotka esimerkiksi sanovat että mikä tietoa lisää se tuskaa lisää tai lue enemmän luulet vähemmän

onko harkittu ja jos on niin missä mennään sellaista uudistusta että nämä varsinaiset näyttökysymykset ratkaistaisiin alioikeudessa ja hovioikeus vain poikkeuksellisissa tilanteissa ja tapauksissa sitten ottaisi nämä näyttökysymykset uudelleen harkittavaksi ja muutoin hovioikeudessa keskityttäisiin näihin oikeudellisiin arvioihin

herra puhemies